sen mikä on mahdollista ammattikorkeakouluopiskelijoille pitää olla mahdollista yliopisto opiskelijoille ja ihan samalla tavalla toisinpäin

tätä taustaa vasten valiokunnan lausumat ovat mielestäni erittäin onnistuneita siis se että eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden arviointikriteerien määrittelemisen kiireellisyys on kirjattu aivan samalla vahvuudella ja niitten kriittinen arviointi niin ikään

pidän tärkeänä myös sitä että liikuntamahdollisuudet tasapuoliset sellaiset kaikkialla suomessa on kirjattu vastaavalla tavalla kuin yliopistolakiin

ihmettelin tässä hieman jos ymmärsin oikein että sdp esitti että tässä kohtaa tehtäisiin pykälään muutos mutta en havainnut teidän tekevän tällaista esitystä yliopistolain ollessa käsittelyssä

mielestäni samalla tavalla yhteisesti asiasta valiokunnassa sovimme mutta toki aina politiikkaakin voi tehdä ja pitääkin tehdä

se oli tämä automaattijäsenyys

kannatan erittäin lämpimästi sitä että tulevaisuudessa päästäisiin kokonaisuudistuksen yhteydessä asetelmaan jossa automaattijäsenyys olisi mahdollista myöskin ammattikorkeakouluopiskelijalle koska tehtävät ovat samat kuin yliopistolla

kokoomus on huolissaan sosiaalidemokraatit ovat huolissaan mutta minä pahoin pelkään että se huoli ei tuo takaisin menetettyä koulua ei se tee koulumatkaa lyhyemmäksi se ei tee meistä osaavinta kansaa se ei paranna koulutuksen laatua vaan teot tässä nyt kyllä puhuvat puolestaan

herra puhemies

puolentoista miljardin euron koulutusleikkauksiin ovat kyenneet kypros kreikka siis samassa suhteessa kuin suomi

siis nyt sen jälkeen kun ammatillisen koulutuksen ammattikorkeakoulun kenttään myös yliopistokenttään on tullut paljon heikennyksiä nyt kohteena ovat juurikin lukiot

nyt sitten tänään ajankohtaisesti vielä esiteltiin raporttia jossa valinnaisuutta mahdollisesti oltaisiin lisäämässä aika merkittävällä tavalla

minä pahoin pelkään että merkittävästi vähemmän

tärkeänä pidän myös sitä että lukion yleissivistävä tehtävä säilyisi ja se pystyttäisiin myöskin tulevaisuudessa lukio opetuksella turvaamaan

se lakihan on vasta eduskunnassa ja sen käsittely sivistysvaliokunnassa alkaa ja jos se meistä on kiinni edustaja saarinen sitä lakia ei missään tapauksessa tulla hyväksymään

siihen yksikään sivistyskansa ei saa olla valmis

mutta tässä on kyllä aihetta muutamalle kiitokselle

nuorisokirjailijat joittenka kirjoja lainataan paljon enemmän ei niinkään osteta saavat nyt palkkansa vähän paremmin ja se on minusta erittäin hyvä

toivon että pidätte siitä linjasta voimakkaasti kiinni

yleisradion osalta haluaisin painottaa kotimaisuuden tärkeyttä ja sitä että ei niinkään ostettaisi ulkomailta vaan kotimaisia formaatteja kotimaista tuotantoa tukien etenisimme siellä hyvin vahvasti

arvoisa herra puhemies

paateron puheenvuorosta voi todeta että tilannekuvaus on monilta osin minunkin mielestäni paikkansa pitävä ehkä vielä sillä korotuksella ja korostuksella että tilanteesta voi tulla tulevina vuosina vielä vaikeampi kuin puheenvuorossanne kuvaatte

sen sijaan mielestäni totuuden vastaista on todeta ja todistaa sitä että tilanne olisi merkittävästi erilainen jos sdp olisi hallituksessa

mielestäni se ei ainakaan ole riittävä vaihtoehto

herra puhemies

minä mietin sillä tavalla herra ministeri että aika moni niistä työkaluista on itse asiassa teidän pakissanne

tuolla kadunvarsimainonnassa näkyy kyllä hyvin tämä nuorisotakuupuoli ja televisiomainoksetkin ovat pyörineet mutta tulokset ovat sitten vielä toistaiseksi jossain määrin vaatimattomia

olisiko teillä ministeri nyt omalta alaltanne semmoisia aika radikaaleja ja reippaitakin toimenpiteitä muun muassa liikunnan puolesta tai kulttuuriasioitten puolesta harrastusmahdollisuuksien puolesta

nuohan ovat itse asiassa miljardiluokan kysymyksiä